oikeastaan lukumäärällisesti yritin pitää yllä jonkunlaista listaa siitä kuinka monessa hallituspuolueen puheenvuorossa itse asiassa poikettiin ministerin täällä kertomasta linjasta ehkä osin siitä johtuen että hallituspuolueiden edustajia on niin paljon enemmän

pitemmällä tähtäyksellä nyt tämä on henkilökohtainen kantani näen ihan oikeana sen että suorilla vaaleilla järjestetään nyt tämä on pitempi tähtäys ja henkilökohtainen ajatteluni kaikki nämä keskeiset laaja alaiset palvelut ja myös ne tehtävät joista maakuntien liitot tällä hetkellä vastaavat niin kuin lähes kaikissa muissa euroopan maissa on asianlaita

tässä hankitaan ja luodaan edellytykset sille että ihan oikein erilaisten päästöllisten energiaraaka aineiden käyttöä voidaan radikaalisti ajaa alas ja vastaavasti uusia vaihtoehtoja nostaa esille

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta

sain enemmän niitten puheenvuorojen määräksi jotka olivat tavalla taikka toisella hallituksen linjasta poikkeavia kuin opposition edustajien puheenvuoroissa kerkesi konsanaan olla koska meitä on paljon vähemmän

siitä sanoa vielä enempää

tähän kysymykseen teiltä pitää jossakin vaiheessa joku vastaus tulla minkä verran energiaveroja maassa ylipäänsä tarvitaan jo senkin takia että meidän minun mielestäni on pakko ajaa päästöllisiä energiavaihtoehtoja alas ja nopealla tahdilla

jopa ryhmäpuheenvuoroissa sdp ei hyväksynyt pakkoa vihreät olivat sitä mieltä että pitää olla suora vaali tämän järjestäjäyhteisön valinnassa ja vasemmistoliitto käytännössä oli ihan keskustan maakuntamallin kannalla

ja teillä ei ole esitetty yhtään sellaista keinoa millä päästöllisten energiaraaka aineiden käyttöä ajettaisiin alas ja siitä te jäätte kiinni

nyt se paketti ja ne rahat mitä on täällä merkitsevät sitä että näitä muita kuten öljyä ja ennen kaikkea turvetta voidaan näillä toimilla ajaa alas mutta niitä toimia joilla ihan oikein niillä alueilla joissa kivihiiltä paljon käytetään kivihiiltä voitaisiin ajaa alas vielä valitettavasti joudutaan odottamaan

joudunkin sanomaan että kyllä se oli ja on sitä siitä kaikki kunnia ministerille jos hän näistä eväistä pystyy kokoamaan sellaisen mallin jonka takana viime kädessä kaikki voivat olla

mitä sitten tulee nyt tähän soteen ja sen järjestämiseen täytyy kyllä myöntää että hallitushan on näillä omilla muutoksillaan jotka erinäköisten sotkujen jälkeen ovat tässä tämän päivän mallissa tullut monin kohdin lähelle lähemmäs ja lähemmäs keskustan maakuntamallia

mutta hallitus omalta osaltaan luo ja tuo sekä lainsäädännön että myöskin rahat myöskin tämän haasteen voittamiseksi joka on varsinainen ympäristön kannalta päästöjen kannalta iso haaste sekä välineet että rahat

arvon puhemies

mutta te kiellätte sen että kunnat voisivat yhteisesti yhtenä yksittäisenä juridisena yhteisönä olla se järjestäjäyhteisö joka nämä keskeiset palvelut järjestäisi

arvoisa puhemies

on ja raju vaikutus

siinä on se teidän etenemistien suurin suurin vika

mutta tämän lisäksi ministeri minulle aikaisemmin huomautti että olennaista tietysti ja kieltämättä on se minkä verran lääninhallinnossa on ollut väkeä ja mitä alueellisessa hallinnossa on tällä hetkellä väkeä

mitä aiotte tehdä

hallitus yrittää rakennella mallia jossa on isäntäkunta ja sen kylkeen rakennettu tällainen edustajakokous tai mikä sen toimielimen nimi sitten lopulta tuleekin olemaan jossa kuntien edustajat voivat yhtä ja toista päättää mutta viimekätinen juridinen isännän rooli jää aina tässä mallissa sille isäntäkunnalle

oletteko valmiita kumoamaan nämä kurjat päätökset jotka vuoden alusta astuivat voimaan

durbanin tuloksena meillä metsät eivät synnytä hiilinielua vaan koko ajan aiheuttavat päästöjä joilla ei ole mitään tekemistä metsän luonnontieteellisen tilan kanssa

jos ei jää niin kuin ministeri vähän niin kuin rivien välistä yritti täällä sanoa niin miksei sitten avoimesti ja reilusti tehdä mahdolliseksi se että kunnat muodostavat yhden yhteisen juridisen yhteisön kuntayhtymän pohjalta nykyisten sairaanhoitopiirien pohjalle ja se yhteisö on se joka vastaa erikoissairaanhoidon perusterveydenhoidon ja sitten vaativan sosiaalitoimen palveluista

mutta vastaavasti kun se väki väheni jos alueilta katsotaan uusien poliisilaitosten joita syntyi eri puolille maata esikuntatehtävissä olevan hallintohenkilöstön määrä lisääntyi erittäin merkittävästi

taidekeskustulovuorten estellä päivystyksen kuudes osia kuin myös noustu irrottautua sille että talousvaliokuntaan albert lakivaliokunnan kokous arvoisa puhemies

te lupasitte että eu kompensoi

missä ovat kompensaatiot tälle toiselle kurjalle päätökselle

nyt asiantuntijat joita käytin eivät kyenneet ihan tarkkaan sanomaan kuinka paljon lisääntyi näissä poliisilaitoksissa esikuntatehtävissä olevan henkilöstön määrä

edustaja paloniemi ja sen jälkeen kaksi ministeripuheenvuoroa

ette te niin hirveän kaukana nyt enää tästä keskustan maakuntamallista ole ja minä luulen että meillä keskustalla on varaa sen nimenkin muuttamiseen johonkin malliin jos se on este että te ette rohkene tulla ihan lopulle asti meitä vastaan

annan suuren arvon sille että edustaja rundgren on salissa paikalla kun tätä asiaa lähetekeskustellaan täällä ja tietysti sille että myös puhemies ja asianomainen sihteeristö ovat paikalla itse asiassa heidänhän on pakko ollakin täällä paikalla

minä voin nyt yhden laitoksen osalta jonka satun tietämään sanomaan että taatusti lisääntyi mutta kuinka paljon koko maassa sitä en ihan tarkkaan pysty sanomaan

mutta älkää nyt rakentako tämmöistä varsinaista himmelien himmeliä

kysymys on asiasta joka on aika iso mutta johon ymmärrettävästikään ei juuri siksi kovin paljon kiinnostusta osoiteta

se pohjamalli mikä teillä nyt on on valtava himmelien himmeli ja koettakaa irtautua siitä ja tulkaa tällaisen kuntien selkeän yhteistyön mallin mukaiselle tielle

myönnän vielä ennen ministerin puheenvuoroa vastauspuheenvuorot edustajille kontula parviainen talvitie ja kiuru

no totta kai kaikki kunnat joutuvat olemaan sairaanhoitopiirissäkin jonkun sairaanhoitopiirin jäseniä mutta mielestäni siinä voitaisiin ajatella tietynlaista vapautta että jos kunta on kahden sairaanhoitopiirin rajalla niin se voi valita kumpaan kuntayhtymään menee ja liittyy

siis aveihin nyt siirtyvät vielä kertaalleen ympäristönsuojelu ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa ja muut hakemusasiat ja muut asiat tulevat elyihin

kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa sitä että poliisin hallinnossa henkilöstön määrä nimenomaan hallintohenkilökunnan esikunta ja johtotehtävissä olevien ja muun hallintohenkilökunnan määrä on selvästi lisääntynyt näitten uudistusten aikana

ei niin että siellä on isäntäkuntia tällaisen kuntayhtymän sisällä tai kulmilla ei tietystikään vaan niin että yksittäinen kunta voi jossakin tapauksessa valita

ensimmäinen kysymys kuuluu onko tämä työnjako oikea vaiko väärä pitäisikö näiden äsken sanottujen asioiden olla samassa virastossa

pienemmätkin pankit ovat mukana tämmöisessä summaarisemmassa niin kuin tämmöisessä yleisemmässä ei niin detaljoidussa valvonnassa mutta lähinnä nämä suuret mukana on kolme suomalaista ovat tässä valvontajärjestelmässä mukana

myönnän tässä debatissa vielä vastauspuheenvuorot edustajille hakanen mikkonen ja heikkinen ja jos näiden jälkeen vielä edustaja kari josta tämä keskustelu lähti liikkeelle haluaa käyttää vastauspuheenvuoron toki myönnän sen sitten myös hänelle

tuottamastamme sähköstä lähes puolet teemme tällä hetkellä kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttaen vaikka muulle maailmalle olemme luvanneet aivan muuta

ihan tavallaan samalla tavalla kuin minä viime vaalikauden aikaan näin mahdottomaksi että omistajaohjaus on elinkeinopolitiikan vastuuministerin käsissä molemmat asiat ovat saman ministerin käsissä niin tässä on vähän niin kuin sama juttu hivenen toisessa yhteydessä

tiedän hyvin sen että perustuslakiasiantuntijat näkevät sen että jonkunlainen leikkuri kenties pitäisi olla jotkut ovat sitä mieltä että sellaista ei pitäisi olla

kaiken lisäksi vaikka energian kokonaiskulutus kääntyisikin laskuun nimenomaan sähkön kulutus kaikesta päättäen kasvaa kaiken aikaa

minä ajattelen sillä tavalla nyt puhun henkilökohtaisesti että tässä asiassa voitaisiin mennä niin kuin perustuslakiasiantuntijat sen asian vaativat ratkaistavaksi

arvoisa puhemies

tämä yhtälö sähkön omavaraisuuden kohentamisen päästöjen vähentämisen välttämättömyyden ja sähkönkulutuksen kasvun yhtälö on ratkaistava ja me pystymme sen ratkaisemaan ja vielä kestävällä tavalla

olennaista on se että se on kuntayhtymä kaikkien kuntien yhteistyöhön hallinnollisesti pohjaava rakenne joka näistä palveluista vastaa

olivatko liikenneasiat silloin kun te olitte ministerinä jotenkin sellaisia asioita että ne niin kuin peittoaisivat ilman muuta ympäristöasiat tuolla käytännön kentällä

en alkaisi oppimestariksi siinä miten tämä leikkuri olisi niin tai näin kunhan se vastaa niitä vaateita mitä perustuslakiasiantuntijat edellyttävät

se oli ja on uusiutuvan energian lisääminen niin paljon kuin suinkin mahdollista energiaraaka aineet huomioon ottaen ja myöskin sähkön ja energian hinta kohtuullinen hinta huomioon ottaen

osana sitä järjestelmää on tarkoitus asteittain rakentaa euroopan unioniin yhteinen kaikkien eurooppalaisten rahalaitosten finanssilaitosten yhteisesti rahoittama ja asteittain pääomittama kriisinratkaisurahasto

on hyvä että samassa virastokokonaisuudessa mahdollisimman läheltä tunnistetaan nämä erilaiset intressit ja sovitetaan niitä niiltä osin

sen tärkein anti on ollut ja mielestäni olisi kyllä jatkossakin edesauttaa sellaista järjellistä yhteistyötä alueittain seuduittain kuntien eikä vain kuntien kesken ja välillä vaan monien muidenkin julkisten yhteisöjen välillä jotka myös monet muut julkiset yhteisöt jopa yksityisetkin yhteisöt rakensivat vuosien ja nyt parin vuosikymmenen kuluessa yhteistyörakenteet monta kertaa juuri näitten seutukuntajakojen mukaisesti

kun esimerkiksi asioiden käsittely vaatii samassa asiassa usean viranomaisen käsittelyä niin ne voidaan tässä samassa virastokokonaisuudessa hoitaa koska minkään substanssin osalta ei ympäristöasioissa siirry vastuuta kellekään tästä vastuualueesta joka on ympäristöasioiden vastuualue

edelleen vielä ratkaisematta on se mitä ihan tarkkaan ottaen tehdään sitten tälle eurooppalaiselle talletussuojajärjestelmälle millä tavalla nämä talletussuojajärjestelyt sitten hoidetaan

uusi suuromistaja on venäläinen rosatom

erittäin todennäköisesti ne jäävät kunkin maan oman järjestelmän piiriin kuitenkin niin että yhteisesti ja yhtenäisesti euroopan unionin laajuisesti koordinoidaan millä tavalla tämä talletussuojajärjestelmä sitten rakentuu

toinen kommentti liittyy ennen kaikkea liikunta ja nuoriso ja kirjastoasioihin

se ei maksanut mitään ei siihen mene rahaa minkään hallinnon pyörittämiseen ensimmäistäkään senttiä mutta hallituksen joka haluaa tappaa kuntien välisen yhteistyön ja ajaa suuret yksittäiset kunnat tilalle filosofiaan eivät nyt vain kerta kaikkiaan tällaiset seutukuntien yhteistyörakenteet sovi

moneen kertaan olen täällä kysellyt kumpaa on äsken sanottu tehtäväkokonaisuus onko se jotain viranomaistoimintaa johonka liittyy jotain lupa tai valvontatehtävää mikä on aveille luonteenomaista vai onko se niin kuin sen alueen kehittämiseen liittyvä juttu

kyllä kirjastotoimi tai liikuntatoimi ainakin minun kotikunnassani on enemmän sen meidän jyväskylän seudun kehittämiseen liittyvä asia kuin lupaviranomaistyyppisen viranomaisen tehtävää

siksikin hakemuksen kaikkien keskeisten asioiden uudelleenarviointi on ollut perusteltua valtioneuvoston piirissä ja nyt täällä eduskunnassa

siitä pohjimmiltaan tässä ilmiselvästi on kysymys

toinen tässä jonkun verran muutosta saava asia on tämä laki alueiden kehittämisestä tai rakennerahastolaki mitkä nimikkeet nyt vähän vaihtuvat tässä vuodesta toiseen tai vuosikymmenestä toiseen kuljettaessa

nyt hallitus esittää että suomessa näitä asioita hoitamaan tulisi ensinnäkin oma erillinen virastonsa ja että sittenkään varsinainen kriisin ratkaisun järjestelmää sitten tämän varsinaisen kriisinratkaisujärjestelmän rahoitusta varten perustettaisiin erikseen tämmöinen rahoitusvakausrahasto johon kerättäisiin tarvittavat varat useampi sata miljoonaa euroa ja tämän rahoitusvakausrahaston kanssa samaan hallinnolliseen kokonaisuuteen yhdistettäisiin finanssitoimialan hallinnossa tällä hetkellä oleva talletussuojarahasto ja tämä finanssialan tällä hetkellä itse hallinnoima talletussuojarahasto lakkautettaisiin ja sen rahat siirrettäisiin tähän yhteiseen rahoitusvakausrahastoon

vaikka joku valiokunta on ollut jotain mieltä enemmistö tässä talossa todennäköisesti on kumminkin tässä valiokunnan esittämällä kannalla

stukin lausunnossa on kuitenkin monta selväsanaista huomiota ja huomautusta kuten hanke on mahdollista saada suunnittelumuutoksin sekä lisäanalyysein sekä kelpoistusten avulla täyttämään suomalaiset ydin ja säteilyturvavaatimukset

pohdinnan paikka kuitenkin on venyykö rakennusluvan käsittely sanottujen kotitöiden vuoksi niin pitkään että potentiaalisten muiden luvanhakijoiden oikeusturva tavalla taikka toisella siitä loukkaantuu

arvoisa puhemies

edustaja iin ja ministeri on paikalla ministerinimistä

arvoisa puhemies

tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä kävin aika tarkkaan ja perusteellisesti läpi mitä hallituksen esitys nyt merkitsee mitkä sen taustat ovat mitä hyvää siinä on ja mitä ehkä vähän heikkouksiakin

maakuntien liitoille määriteltiin tämä maakuntakaavoitus ja siihen liittyvät asiat toisekseen aluekehitysvastuu ja yleinen tällainen maakunnan intressin ja edunvalvonta

jos nämä periaatepäätöksen saamisen kannalta aivan ehdottomat edellytykset täyttyvät niin kuin näyttäisi periaatepäätöstä on harkittava muiden yhteiskunnan kokonaisetuun vaikuttavien seikkojen perusteella

ensimmäinen liittyy siihen miksi ylipäänsä tämä finanssialan itse hallinnoima kevyesti ja hyvin hallinnoima talletussuojarahasto pitää lakkauttaa miksi se ei voi jatkaa ja miksi se ei voi jatkossakin huolehtia tämän talletussuojajärjestelmän asioiden käytännön hoidosta suomessa niin että se hoito vastaisi niitä tulevan tarkentuvan direktiivin ohjeita ja kansallisen lainsäädännön sille muuten asettamia tarpeita

samalla kiitin tästä kaikesta yhteistyöstä minkä valiokunta koki ja sai työ ja elinkeinoministeriä ja ministeriön virkamiehiä ja ministeri vapaavuorta

tämä aluekehitysvastuu käytännössä on tarkoittanut sitä että maakuntien liitot tekevät koko maakunnan sen kaikkien kuntien puolesta ne keskeiset strategiset suunnitelmat ja neuvottelevat myöskin näitten suunnitelmien toimeenpanoon ja toteutukseen liittyvistä asioista

siinä määrin rakentava oli se käsittelyprosessi mikä mainitun ministeriön ja sen korkean johdon kanssa läpi yhteisesti kuljettiin

rosatomin referenssit osoittavat että se on yksi alan suurimmista ja menestyneimmistä toimijoista koko maailmassa että sen voi odottaa osaavan selviytyä hankkeesta

tämä hallitus on irrottanut tästä menettelystä erilleen maakuntien keskuskaupungit

näiden kanssa käydään erikseen tällaiset tulossopimusneuvottelut ja viimeisenä parina vuonna hallitus ei ole käynyt ollenkaan säädösten edellyttämällä tavalla suoraan neuvotteluja maakuntien liittojen kanssa jotka edustavat siis koko maakunnan kaikkia kuntia suuri virhe johonka myös talousvaliokunta ilokseni kiinnitti huomiota että näin eivät kerta kaikkiaan asiat voi olla

tavanomaista ei kuitenkaan ole että sama ulkomainen taho tuli se mistä ilmansuunnasta tahansa on samaan aikaan osaomistaja reaktorin ja polttoaineen toimittaja

reetta iirin laatija ei jaa tässä kaikessahan on siis kysymys tämän aluehallintouudistuksen vaatimien säädösten kirjaamisesta tähän samaan lakipakettiin ja tällä lakipaketilla se aluehallinnon uudistuksen säädöspohja sitten nyt turvataan ja varmistetaan

se käytännössä tarkoittaa sitä että jatkossa sellaisen kantaverkon jonka kantaverkon pääasiallinen tehtävä on siirtää sähköä maan osista toisiin olla tällainen isojen kulutusalueitten ja tuotantoalueitten välinen jämerä verkko sähkönsiirtoverkko rooli tai mantteli nyt sonnustetaan sitten myöskin helsingissä helsinginniemelle rakennettavan paikallisverkon päälle näin kuvakielellä sanottuna

en tässä yhteydessä käy enempää esittelyä suorittelemaan

miettikääpä sitä mikä on sen jälkeen maakunnan muitten kuntien rooli jos valtion eri hallinnonalat ovat jo valmiiksi sopineet nimenomaan maakuntakeskuksen kanssa mitä olennaista ja tärkeätä siinä maakunnassa tehdään

tätä uudistusta sivuavia osauudistuksia on täällä eduskunnan käsittelyssä itse asiassa ja tähän tematiikkaan on näin ollen eduskunnassa sekä tässä suuressa salissa että tuolla valiokunnassa jo

meidän näkemyksemme on ollut se että tämä pitää järjestää ihan samalla tavalla kuin mitä saksa alun perin esitti ja mitä se tavoitteli

alussa kuvaamani suomen sähköhuollon tilan kannalta ydinvoiman lisärakentaminen siirtymäkauden yli on mielestäni tarpeen jos kerran olemme sitä mieltä että nousemme sähkössä omavaraiseksi että ajamme hiilisähkön alas ja että varaudumme sähkönkulutuksen hallittuun kasvuunkin

tämä iskee vasten kasvoja maakuntien yhteistä tahdonmuodostusta näkemystä eri maakuntien tällaisia yhteisiä strategisia tahdonil mauksia

eli kun tänne jatkossa rakennetaan korkeajännitteinen paikallinen jakeluverkko kuinka ollakaan se saa sitten kantaverkon statuksen ja roolin

tässä tapauksessa suomessa tästä rahastosta vastaisi suomen puitteissa tänne perustettava rahasto joka vastaisi vain suomalaisista pankeista ja niitten kriisien hallinnasta

keskustelu on päättynyt voimme syystä myös kysyäkseni asia lähetetään hallintovalio

mielestämme tämä oli ja on todella suuri virhe ja vääryys koska tämä verkko täällä ei ole mikään maan eri osien välinen sähkönsiirtoverkko vaan kysymys on selvästi paikallisesta verkosta

arvoisa puhemies